ne jotka vastustavat kolmatta tasetta haluaisivat että kaikki muu maa alue paitsi tehokkaan metsätalouden käytössä olevat maat siirrettäisiin pikkuhiljaa luonnonsuojelun piiriin ja pois kaiken taloudellisen toiminnan mahdollisesta käytöstä

meillä on ollut pora ykkönen ja pora kakkonen muutama vuosi sitten ja merkittäviä hallinnollisia uudistuksia ja muutoksia on tapahtunut niin että olemme reilun neljän vuoden aikana

ja tämä ideologinen vihreä ajattelu lähtee siitä että muuttakaa te kaikki sieltä lapista ja pohjois suomesta etelään ja suojellaan se koko alue totaalisesti

itse hallinto ei tietenkään ole itsetarkoitus

se on lapissakin kaikista tärkein tulevaisuuden valttikortti meidän matkailun kehittymisessä ja kukaan lappilainen ei halua tämän lain kautta eikä muutenkaan tuhota meidän luontoa tai pilata sitä ilmaa joka on tutkitusti euroopan puhtain ilma

paljon oleellisempaa on poliisiasemien ja verkoston kattavuus ja se niin kuin edellä totesin että kentällä on riittävä määrä poliiseja

ja jos meillä lähdettäisiin virkistysmetsiä vaikkapa saariselkää hakkaamaan niin olen aivan varma että me lappilaiset olisimme ensimmäisenä barrikadeilla vastustamassa tämmöistä toimintaa

siitä haluankin lausua arvoisalle ministerille kiitoksen että tähänastiset linjaukset ovat olleet sellaisia että myös harva alueella poliisien määrä säilytetään nykyisellään ja paikoin saadaan ehkä kasvatettuakin

arvoisa puhemies

edustaja turunen on täällä monessa puheenvuorossa nostanut esiin tämän viron veromallin ja äskeisessä viimeisessä puheenvuorossanne te otitte esille että tämä samantyyppinen kannustin pitäisi ehkä laajentaa kaikkiin yritysmuotoihin

nyt vain pelkään suuresti että kun nämä arvioni mukaan osittain epärealistiset säästötavoitteet eivät tule välttämättä toteutumaan niin nämä säästöpaineet tulevat kohdistumaan siihen että tästä lupauksesta ei välttämättä pystytä pitämään kiinni ja myös harva alueen poliisien määrään lähdetään puuttumaan

sinänsä ymmärrän tämän mutta on hyvä huomioida että jos me puhumme meidän elinkeinoyhtymistä kommandiittiyhtiöistä ja avoimista yhtiöistä niin tämä veromalli on aivan toisenlainen kuin osakeyhtiöissä eli yhteisöissä ja tämä tarkoittaisi aivan totaalia verojärjestelmän muutosta meillä eikä tämmöinen muutos tietenkään voi perustua pelkästään täällä eduskunnan isossa salissa käytyyn keskusteluun vaan tämän pitäisi olla hyvin perusteellisen valmistelun tulosta

en sinänsä vastusta sitä

silloin kun päätetään ja todetaan että tämä meidän taloustilanteemme on sellainen että me tarvitsemme väistämättä radikaaleja muutoksia ja uusia työpaikkoja tulee hetki että meidän pitää tämmöinen muutos lähteä toteuttamaan ja valmistelemaan mutta noin vain sitä ei voi tehdä

tiedämme että vuokrasopimukset ovat osittain määräaikaisia ja niistä on nopealla aikataululla monistakin tiloista aika hankala päästä eroon

ne kustannukset jäävät joka tapauksessa pyörimään jos eivät sitten kaikki ihan poliisihallintoon niin ainakin osittain välillisesti valtionhallintoon senaatti kiinteistöille tai vastaavasti

nyt sitten oleellista onkin tässä koko uudistuksessa niin liikkuvan poliisin lakkauttamisessa kuin koko pora iii hankkeessa ja säästöhankkeessa se kuinka me luotamme näihin laskelmiin ja esityksiin uskommeko että nämä pystytään tällä tavalla toteuttamaan ja saamaan nämä säästöt aikaan ja pitämään tason nykyisellään niin liikenteen valvonnan osalta kuin sitten koko poliisin toiminnan osalta

sen takia on helppo yhtyä näihin vastalauseen mukaisiin muutosesityksiin ja siihen esitykseen että käsitellään vastalauseen mukaan tätä asiaa jatkossa ja myös niihin pykälänmuutosesityksiin jotka vastalause sisältää

totesin että minä ymmärrän heidän huolensa luonnosta ja jos ne faktat joita he esittävät siinä adressissa ja sen saatesanoissa pitäisivät paikkansa minäkin itse allekirjoittaisin sen adressin

tämä johtuu osittain meidän kilpailukykymme heikkenemisestä

tähän ei pelkästään verojärjestelmän muutos auta vaan meidän pitää kuten täällä edustaja pekkarinen on ansiokkaasti tuonut puheenvuoroissa esille saada tuottavuuskehitystä nyt nopeasti

mutta valitettavasti tai voi sanoa että onneksi ne tiedot eivät pidä paikkansa eli nyt ei olla yhtiöittämässä suomen luontoa eikä tekemässä mitään dramaattista tase erän siirtoa

ei tietenkään vielä vuodella saavat tietää mitä yhdessä vuodessa saada tehtyä mitään mutta meidän pitää nopeasti lähteä sille uralle että me saamme tuottavuutta parannettua meidän yrityksissämme

silloin me voimme markkinoilla pärjätä kilpailussa voi syntyä liikevaihtoa ja kun syntyy liikevaihtoa syntyy yleensä tulosta

nämä yleiset vesialueet jotka siirtyvät ovat avomerialueita joissa vapaa ajankalastajat eivät kyllä todellakaan toimi ja ne ovat suurten järvien selkiä

yksi niistä on muun muassa kunnanjohtajan kanssa tehtävä johtajasopimus

kun edustaja virtanen totesi että tämä kuntien ongelmallinen tilanne ratkaistaan tässä jotenkin sillä että sote alueelle tulee oma alijäämän kattamisvelvollisuus niin sehän ei kuntien tilannetta mihinkään oikeastaan pelasta koska sieltä tulee lasku kunnille ja kunnat eivät voi vaikuttaa sisältöön niin että siinä mielessä tämä ongelma kyllä säilyy

nythän on se tilanne että kun valtio on perustuslailla taannut kansalaisille sinänsä tarpeelliset palvelut niin ne on siirretty tavallisella lailla kuntien tehtäväksi mutta rahoitus ei välttämättä ole seurannut

nyt sitten haluaisinkin kysyä arvoisalta ministeriltä että kun on tehty valtionosuusuudistus erittäin merkittäviä ja suuria valtionosuusleikkauksia ja nyt on myös sote uudistukseen liittyvä rahoitusuudistus jolloin saattaa olla että nämä negatiiviset vaikutukset kumuloituvat yhteen ja samaan kuntaan niin onko tämä otettu huomioon tässä lainvalmistelussa ja alijäämän kattamisvelvollisuudessa

arvoisa herra puhemies

kun puhutaan oikeuslaitosten toiminnasta niin on kysymys oikeusvaltion ydinalueesta

kuten täällä myös aikaisemmissa puheenvuoroissa on oltu huolissaan niin olen itsekin huolissani siitä että meillä oikeudenkäynnit venyvät liian pitkään ja olemme saaneet jopa kymmeniä tuomioita euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tästä asiasta

samaan aikaan toinen hyvin läheinen ongelma on se että kentällä koetaan että etenkin siviilijutuissa tuomioistuimilla ei ole riittävästi asiantuntemusta

tässä kysymyksessä kun haetaan tehokkuutta ei varmasti ainoa eikä ehkä paraskaan ratkaisu ole se että lähdetään karsimaan käräjäoikeusverkkoa

nythän tässä oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa on esitetty että edelleen karsittaisiin alioikeuksien määrää

vuosittain meillä kuten edustaja tölli edellä puheenvuorossaan kertoi kymmeniä ihmisiä kuolee rattijuoppojen uhreina ja silti ei järjestetä kynttiläkulkueita eikä asiaan riittävästi kiinnitetä huomiota

siksi tervehdin ilolla niitä tietoja joita tällä viikolla on tullut että muun muassa virossa ollaan nostamassa alkoholiverotusta mikä omalta osaltaan on helpottamassa sitä painetta joka kohdistuu meidän alkoholipolitiikkaamme ja alkoholiverotukseemme

vaikka törkeistä rattijuopumuksista useimmiten tuomitaan vankeuteen nämä tuomiot tuomitaan ehdollisina ja käytännössä ne eivät vaikuta millään lailla rattijuopon normaalielämään

tässä hallituksen esittämässä veropaketissa oli alun perin mukana myös pitkäaikaisen käyttöomaisuuden poistojen muutos siten että olisi poistuttu nykyisestä verojäännöspoistosta ja siirrytty hyödykekohtaiseen poistojärjestelmään joka olisi kyllä varmasti dramaattisesti rokottanut meidän yritysten investointeja

toisaalta me kuulimme oikeusministeri henrikssonin täällä luettelevan niitä rangaistusasteikoita ja toteavan että näissä tilanteissa joissa rattijuoppo on aiheuttanut hen kilön kuoleman tai vammautumisen tuomiot voisivat asteikolla olla erittäinkin korkeita

sen takia pidän erittäin hyvänä että vaikka tämä oli vielä lausuntokierroksella mukana niin tämän jälkeen hallitus sitten päätti luopua tästä poistojen uudistamisesta ja kun oppositiosta usein tulee arvioitua hyvinkin kriittisesti hallituksen esityksiä niin tässä vaiheessa kyllä haluan lausua kiitokset että tällainen linjaus tehtiin tässä vaiheessa

mutta pitää muistaa että koskaan me emme tiedä kuka näistä rattijuopoista aiheuttaa sen kuoleman ja sen takia jo pelkän rattijuopumustuomion tulisi olla sopusoinnussa kansalaisten oikeustajun kanssa ja sitä käytäntöä tulisi voida kiristää

olen tässä yhteydessä myös erittäin huolissani siitä että kun liikkuva poliisi päätettiin lakkauttaa niin miten käy meidän poliisin valvontaresurssien

tällaisia tuplapoistoja voidaan tehdä jos uusiin tehtaisiin tai työpajoihin käytetään investointeihin siis koneitten ja laitteitten investointeihin rahaa

ja tässä tilanteessa haluan korostaa sitä että meidän tulee yhdessä huolehtia siitä että tulevassakin poliisiorganisaatiossa valvontaa tulee riittävästi myös liikenteeseen kohdistaa

mutta se mikä tässä on minusta ongelmallista on se että kun tämä nyt astui voimaan vasta tämän vuoden alusta ja kun tämä laki hyväksyttiin määräaikaisena kolmeksi vuodeksi niin monet yritykset ovat lähteneet nyt suunnittelemaan ei pelkästään tietenkään tämän takia mutta tämänkin ehkä kannustamana ja innoittamana näitä investointeja joihin saa sitten tämän korotetun poisto taisi näitä investointeja osakorotetun poiston ja nyt kun sitten lyhennetäänkin aikaa yhtäkkiä vuodella niin tämä kyllä antaa huonon kuvan että meidän verojärjestelmä on näin poukkoilevaa ja vuodesta toiseen sitten tämmöinen johdonmukaisuus kyllä kärsii ja tämä on vähän valitettava seikka

edustaja mustajärvi täällä valitettavasti ei edelleenkään perustellut sitä miten tämän lain myötä paikallisten ihmisten oikeudet heikkenisivät

arvoisa puhemies

sen lisäksi että täällä keskusteluissa on kyllä voinut huomata että olemme hyvin lähellä monessa kysymyksessä toisiamme näissä periaatelinjauksissa täällä on esiin nostettu monia uhkakuvia muun muassa tässä edelläkin tämä posti

ja mitä tulee niihin epäilyihin siitä että jotenkin nyt hakkuut muuttuisivat olennaisesti tämän lain myötä haluan korostaa sitä että tässä on tarkoitus säilyttää yhtenäinen metsähallitus konserni niin että tämä osakeyhtiö vaikka se on erillinen oikeushenkilö on tämän lainkin mukaan erittäin tiiviissä ja tiukassa metsähallituksen johdon ohjauksessa niin että ihan nykyisellä tavalla tullaan hakkuusuunnitelmien mukaan ja luonnonvarasuunnitelmien mukaan näitä hakkuita tekemään ja jatkamaan niitä

ymmärrän kyllä toki ne inhimillisetkin näkökulmat mutta meidän on pakko hakea sopivaa tasapainoa auttamisen ja meidän yhteiskunnan rakenteiden ja kestävyyden näkökulmasta

mutta sitä mietin että jos joku saa tänne suomeen laillisen oleskeluluvan niin on se toki kyllä hieman ongelmallista jos ne tulorajat ovat sellaisia että vaikka hän saisi

mehän tarvitsemme puuhuollon kannalta metsähallitusta se on erittäin tärkeä ja oleellinen osa meidän metsätalouden raaka aineitten toimittajaketjua ja siinäkään mielessä tässä ei tapahdu mitään dramatiikkaa

sitten täällä vihreitten ryhmäpuheenvuorossa nostettiin myös pari muuta uhkaa ja ne liittyivät näihin vapoon ja kemijoki yhtiöön ja ympäristövastuuseen ja siihen pystytäänkö jatkossa jos luovutaan omistuksesta osittain tai kokonaan näistä huolehtimaan

viini senkään jälkeen halleille riittäviä työehtosopimuksien ja muutenkin asiallisen palkkauksen kautta kokopäivätyön niin senkään jälkeen nämä tulot eivät riittäisi tähän

minulla on kyllä sellainen käsitys että riippumatta omistuspohjasta meillä on aivan samanlainen ympäristö ja luonnonsuojelulainsäädäntö kaikille suomalaisille yhtiöille ja suomessa toimiville yhtiöille

minusta tämä on kyllä kysymys johon ministerikin täällä vastauksessaan viittasi eli on syytä varmaan tarkistella mitkä ovat asianmukaisia rajoja tästä näkökulmasta ja tietenkin myös siitä näkökulmasta että jos joku tänne saa todella oleskeluluvan niin kyllä silloin sitä kotouttamista auttaa se että myös perheasia on järjestyksessä

arvoisa puhemies

valitettavasti hallitus jonka valtiovarainministerinä nyt toimitte on toiminut osittain juuri päinvastoin näitä tavoitteita vastaan

nimittäin muun muassa edustuskulujen verovähennysoikeus on poistettu ja tämän seurauksena yritysmyynti lapin tunturikeskuksissa on suorastaan romahtanut paikoin

kun tiedämme että olette ollut mukana muun muassa levillä yritystoiminnassa niin haluaisinkin kysyä onko mielestänne tämä edustuskulujen verovähennysoikeuden poistaminen oikea toimenpide tähän suhdannetilanteeseen ja jos ei ole niin mitä aiotte tehdä sen palauttamiseksi

arvoisa puhemies

tässä yhtiössähän on tapahtunut merkittävä strategian muutos

yleissopimuksen tarkoituksenahan on varmistaa että alkuperäis ja heimokansat voivat nauttia täysimääräisesti ihmis ja perusoikeuksista ilman esteitä ja syrjintää

yhtiötä ollaan parhaillaan nykymuodossaan ajamassa alas

yli puolet yhtiön henkilöstöstä ollaan joko siirtämässä ulkopuolisen palveluntuottajan palvelukseen tai irtisanomassa

yleissopimuksen tarkoituksena on myös saattaa alkuperäis ja heimokansojen oikeudet samalle tasolle muun väestön kanssa siis haluan korostaa

olen erittäin pettynyt ettei missään käydyissä keskusteluissa yhtiön johdon eikä omistusohjausyksikön kanssa ole esitetty kestäviä perusteita nyt valitulle linjalle

vastaukseksi ei kelpaa se että vesirakentaminen on vähentynyt

arvoisa puhemies

kuulisin mielelläni ministeri haaviston näkemyksen siitä onko tällainen yhtiö todella yhtiö jossa valtiolla on vain sijoittajarooli eikä strategisen omistajan roolia

lisäksi haluaisin kysyä

täällä edustaja pekkarinen käytti hyvän puheenvuoron jossa hän totesi että ei tämä kilpailukyky ole pelkästään palkoista kiinni vaan myös tuottavuudesta ja tosiasia on että yhteenlaskettuna työvoimayksikkökustannuksissa me olemme menettäneet kilpailukykyä keskeisille kilpailijamaille ruotsille ja saksalle viimeisten vuosien aikana

voitteko te omistusohjausministerinä vakuuttaa että missään olosuhteissa ette salli sellaista järjestelyä jossa pienosakkaat asetetaan epätasa arvoiseen asemaan yhtiössä

arvoisa puhemies

mutta valitettavasti on niin että vaikka verotus olisikin alhaista jos tuotteet ja palvelut eivät käy kaupaksi niin yhtään lisää työpaikkaa ei suomeen valitettavasti synny

toki se on tämän hetken osapuolten tahdonilmaisu siitä miten tulisi tulkita näitä omistus ja hallintaoikeuksia ja mitä muutoksia ne aiheuttavat jos me tämän sopimuksen ratifioimme

tämä kilpailukykyhän on hankala kysymys ja ei kovin nopeasti ratkaistavissa mutta siltä tieltä jolla pyritään parantamaan ei todellakaan saisi poiketa

mutta viime kädessä kaikki asiantuntijat valiokunnassa olivat sitä mieltä että tällä hallituksen ja saamelaiskäräjien laatimalla selitysosalla ei ole varsinaisesti ilo sopimuksen tulkintaan liittyvää sitovaa oikeudellista merkitystä

kuntarakennelain säätämistä koskevassa eduskuntakäsittelyssä selvitysvelvollisuuden määräaika

on valitettavaa että vaikka meidän tuontimme on pienentynyt niin silti viime vuonnakin energiatuotteiden tuonti suomeen vain kasvoi

järvessä puheenjohtaja tuossa kun tarkelansäätämistä koskevassa eduskuntakäsittelyssä selvitysvelvollisuuden määräaika sidottiin perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain hyväksymiseen

ja samaan aikaan me voisimme korvata sitä tuontia kotimaisella polttoaineella jos me tekisimme oikeita ratkaisuja

tämä minusta on semmoinen avainkysymys että jos me emme voi riittävästi valtiona buustata meidän vientiä niin meidän pitäisi ainakin sitä tuontia pyrkiä korvaamaan kotimaisella tuotannolla

jo silloin meillä oli tapetilla sote uudistus ja kun oli epävarmaa milloin tämä keskeinen rakenneuudistus saadaan eduskunnassa valmiiksi päätettyä ei voitu kiinteää määräaikaa säätää rakennelain tiettyjen pykälien voimaantuloon

tuolloin perustuslakivaliokunnassa todettiin että tämän vuoksi on valiokunnan mielestä välttämätöntä että kunnille annetaan lainsäädäntöratkaisujen tultua hyväksytyksi riittävästi aikaa tehdä yhdistymisselvitykset ja mahdolliset yhdistymisesitykset

koska meillä ei edelleenkään ole kattavaa selvitystä tästä asiasta tehty edellytyksiä ilo sopimuksen ratifioinnille ei ole

mutta kun tätä ei voitu kiinteästi päättää tuli niin sanottu voimaanpanolaki sinne erikseen säädettäväksi ja nyt se on tuotu sitten eduskuntaan

kun ajattelee tätä kuntauudistuskokonaisuutta jota tässä hallituksen esityksessäkin lähdetään oikeastaan tuomaan esille heti alussa jossa todetaan että kuntarakenneuudistuksen yhteydessä niin täytyy kysyä minkä kuntarakenneuudistuksen yhteydessä oikein näin on tehty

arvoisa puhemies

jos vanhemmat eivät kykene teidän mielestänne arvoisat hallituspuolueiden edustajat päättämään lapsen ollessa pieni edes siitä miten he järjestävät lastenhoidon niin miten he kykenevät toimimaan yleensäkään vanhempina

olemme valiokunnassa jättäneet tähän vastalauseen ja sen ovat allekirjoittaneet allekirjoittaneen edustajan lisäksi edustajat rundgren saarakkala packalen kivelä ja kauma

en ymmärrä niitä puheita että joku on pakottanut äidit kotihoidon tuelle kun meillä on toimiva erinomainen päivähoitojärjestelmä ja työttömyyskorvauskin on selvästi parempi kuin kotihoidon tuki

siksi olen varma että useat vanhemmat jotka kuuntelevat tätä keskustelua ovat kyllä loukkaantuneet niistä puheista jotka väheksyvät vanhempien roolia kasvattajina ja kykyä tehdä itse omia päätöksiä perheen hyväksi

nyt jos ajatellaan miten tälle hallituksen keskeiselle rakenneuudistukselle on käynyt niin täytyy sanoa että se on kyllä lässähtänyt täydellisesti

siitä tavoitteesta sadasta kunnasta vahvoista peruskunnista jotka myös ottavat soten harteilleen vastuukuntamallilla ei ole jäljellä käytännössä yhtään mitään

kun tätä kuntarakennelakia lähdettiin säätämään se lähdettiin keskeisiltä perusteilta juuri sote uudistukseen sitomaan

siinä mielessä joutuu nyt kysymään että kun tämä koko uudistus on tietyllä tavalla lässähtänyt niin tarvittaisiinko koko kuntarakennelakia tässä muodossaan ainakaan

kun täällä nyt ei ministeriä ole paikalla ei voi tästä häneltäkään kysyä eikä häntä siinä mielessä haastaa tähän asiaan tarvitaanko tämän tyyppistä lainsäädäntöä ollenkaan

tämä lain voimaantulo on siinä mielessä ongelmallinen että meillähän on tullut nyt tämä hyvinkin tiiviissä kytköksessä oleva sote rakennelaki eduskuntaan käsittelyyn mutta meillä ei ole mitään tietoa siitä milloin ja missä muodossa se tulee täällä eduskunnassa hyväksyttyä

sen takia pidän erikoisena sitä että nämä muutokset jotka on kytketty sote uudistukseen tuodaan tänne ja halutaan helmikuun alussa voimaan yritetään siis ilmeisesti saada tämä mahdollisimman nopeasti läpi kuitenkin niin että meillä ei ole tästä sote uudistuksesta lopullista varmuutta

arvoisa puhemies

olisin kysynyt valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sasilta joka juuri kerkesi lähteä kun hän ansiokkaasti selvitti tätä mekanismia millä tavalla pankkeja tultaisiin tukemaan ja minusta se kuulosti erittäin järkevältäkin onko kyseessä valtiovarainvaliokunnan näkemys vai onko kyseessä euroalueen valtioiden sopimus ja jos on jälkimmäinen sisältyykö tämä kerrottu etenemistapa tähän ervv sopimukseen joka meillä on nyt käsitteillä kun en sitä itse siitä löytänyt

sen takia olisin toivonut että täällä paikalla olisi ollut todella ministeri vastaamassa näihin kysymyksiin ja myös esittelemässä perusteet miksi näin ollaan nyt esittämässä

arvoisa puhemies

kansalaistenkin näkökulmasta se on varmasti tärkein osuus miten me pystymme turvaamaan sen että jatkossakin päästään lääkäriin ja hoitoketjut ovat sujuvia

mutta haluan lausua aivan erityisen kiitoksen hallitukselle siitä että tässä samassa yhteydessä tehtiin kyllä merkittävä päätös perustaa nämä itsehallintoalueet jotka ovat monialaisia itsehallintoalueita niin että siirretään myös itsehallintoalueille maakuntaliittojen tehtävät pelastustoimi ely keskuksilta alueiden kehittämistehtävät

tiedän että alueet ovat erittäin motivoituneita lähtemään omalta osaltaan tähän valmistelutyöhön mukaan jossa luodaan tällaiset monitoimi itsehallintoalueet

haluan kuitenkin ottaa lopuksi vielä yhden asian esille ja se on se että kun puhutaan toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta niin ei tule luoda kuitenkaan systeemiä joka luo esteen sille että jos kunnat ja alue haluavat siirtää itsehallintoalueelle niin se ei olisi mahdollista

oma kokemukseni on se että kyllä tämä sukupolvenvaihdosverokysymys jakaantuu kahteen osaan

tämä on kysymys joka on totta kai iso kysymys ja yhtä lailla kuin on tämä yhteisöveron laskukin on kysymys siitä kuinka paljon uskotaan niihin tavallaan dynaamisiin seurauksiin siitä jos luovuttaisiin kokonaan perintö ja lahjaverotuksesta suomessa

viime kaudella sitähän testattiin että jos vain sukupolvenvaihdostilanteessa olevilta yrityksiltä tämä vapautus tehtäisiin ja siinä törmättiin hieman perustuslakikysymyksiin

edustaja suutari otti esille tämän edustuskulujen verovähennysoikeuden ja kertoi että yksittäisen yrittäjän yrityksen kannalta tämä ei ole merkittävä juttu ja voin yhtyä kyllä tähän ettei varmasti ole

arvoisa puhemies

kuten täällä edustaja kääriäinen totesi tämä hallitus joutuu nyt tekemään myös vaikeita päätöksiä liikennepuolellakin mutta kun katsotaan sitä isoa kuvaa mikä on hallituksen linja niin kyllä tämä hallitus ottaa koko maan voimavarat käyttöön

tässähän taustalla on voisi sanoa työryhmän mietintö jossa on mietitty edustajien sidonnaisuuksia laajemminkin ja myös eettisiä sääntöjä kuten niitä voidaan kutsua joiden taustalla on euroopan neuvoston korruption vastaisen toimielimen grecon antamat suositukset suomelle näihin asioihin liittyen